asko seljavaara äsken mainitsi niin minä ihmettelen minkä takia nämä reumasairaalan potilaat eivät ole vielä tiedostaneet tätä asioiden todellista tilaa

senpä takia jos asiat todella ovat hienosti niin silloin pitää ehdottomasti tiedottaa siellä alueella tästä hoitoketjusta miten tämä on nyt siellä paikallisella tasolla järjestetty

minulle on tullut varsin toisenlainen kuva kansalaispalautteen seurauksena tästä tilanteesta mutta toki olen iloinen että helsingissä kun olen helsinkiläinen kansanedustaja asiat ovat ihan mallillaan ja potilaat on tällä tavalla turvattu hoidon suhteen

aivan oikein niin kuin äsken sanottiin kreikassa on tehty vastuuttomia poliittisia päätöksiä ja ne hämmentävät suomalaisten mieliä totisesti ja syystäkin mutta nyt he kreikassa ovat sitten nenäkkäin näiden ratkaisujen kanssa ja joutuvat tekemään vaikeita vaikeita ratkaisuja

monissa näissä etelä euroopan maissa missä on eletty vähän holtittomammin niin siellä on suunnaton työttömyys eläkkeensaajat kärsivät ja näköalat ovat hyvin vähäiset

juuri tämän takia meidän täytyisi oppia tästä kriisistä ainakin se että suomessa on kyettävä löytämään semmoinen poliittinen konsensus ja tekemään niitä vaikeita ratkaisuja ajoissa eikä sitten niin kuin on käynyt nyt kreikassa ja espanjassa kun on jo törmätty siihen tiilimuuriin

senpä takia minä todellakin toivon että perussuomalaisetkin sitten vaikka päätökset ovat vaikeita tulevat ratkaisemaan niitä ongelmia jotta me pystymme rakentamaan suomelle semmoista hyvää tulevaisuutta että suomessa on hyvä elää kasvattaa lapsia ja vanheta

arvoisa puhemies

toivoisin että ministeri risikko kommentoisi tätä seuraavaa kummastelun aihettani

nimittäin terveydenhuollossa on pyritty hakemaan ratkaisuja kuinka tuottaa palvelu korkealla laadulla kustannustehokkaasti ja silloin on tarjottu ratkaisuna juuri palveluiden keskittämistä

asko seljavaara vielä puhuu että itse asiassa onkin parempi että se palvelu tuotetaan sitten näissä sairaanhoitopiireissä ja lähellä ihmisiä

olisin nyt kysynyt ministeriltä mikä teillä on nyt tämä vallitseva linja mihin suuntaan me lähdemme näitä resursseja kohdistamaan täällä suomessa

arvoisa puhemies

selonteossa hyväksytään ydinvoiman lisärakentaminen mutta ei oteta kantaa uusien voimaloiden lukumäärään

meillä ei siis ole tietoa hintalapuista kun teemme nämä suuret päätökset

selonteossa avoimiksi jäävät ennen kaikkea kustannukset eli se mikä tulee olemaan esimerkiksi tuulivoimalla tuotettavan sähkön hinta ja kuka sen maksaa

olemme nyt lyöneet lukkoon sitovat määrälliset tavoitteet niin päästöjen leikkaamisen kuin uusiutuvan energian suhteen

suuri ajatus on näin pakottaa yrityksiä keksimään energiansäästöratkaisuja ja kehittämään parempaa teknologiaa joka tuottaa uusiutuvaa energiaa

pulma on se että emme tiedä millaiset käytännön ratkaisut olisivat parhaat pitkällä tähtäimellä

saksassa syöttötariffibuumilla tehtiin valtavasti tuulivoimaa pelloille mutta hyödynnetty tekniikka oli jo valmiiksi vanhanaikaista

myös bioenergian kehittäminen vaatii sekin aikaa

kannatan uusiutuvan energian lisäämistä mutta päätöksiä tehdessä pitää teknologian kehittyneisyyden lisäksi huomioida mihin hintaan sitä energiaa tuotetaan kuluttajille

bioenergian määrällinen kasvu on kuitenkin vahvasti sidoksissa metsäteollisuuden tuotannon määrään

emme saa väheksyä teollisuutemme kilpailukyvyn merkitystä lomautusten ja irtisanomisten vyörytyksessä

ennen vaaleja hallitus profiloituu ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vaalien jälkeen kuluttajille selviää karu totuus

arvoisa puhemies

me puhumme paljon pitkäaikaistyöttömyydestä ja nuorisotyöttömyydestä mutta tämä on aika iso vakava ongelma joka tulee väistämättä meidän eteemme hyvin lyhyellä aikavälillä

uutta syntyy vain investointien kautta

olisinkin kysynyt ministeri vapaavuorelta

kun julkisen sektorin panostukset t k toimintaan ovat kuitenkin sangen vaatimattomia niin mitä olette tehneet sen eteen että yritykset ja yksityinen sektori sitten paikkaisivat tätä t k toiminnan investointihalukkuutta

ja sitten myöskin se että kyllä minun mielestäni on aika erikoista että tvon suomen teollisuuden halu panostaa energiatuotantoon ei oikein saa vastakaikua ministeriössä

arvoisa puhemies

olemme usein kuulleet karuja kertomuksia kuinka ikäihmiset ovat kunnon romahtaessa jääneet oman onnensa nojaan kotona hälytysranneke on hälyttänyt mutta kukaan ei ole tullut auttamaan tai kuinka omaishoitajat ovat tehneet työtään vuosia ilman lepohetkeä ilman kunnollisia yöunia

on kuitenkin syytä katsoa hiukan historiaan ja muistaa että valtiovarainministeri heinäluoman jättäessä pestinsä valtion kirstu pullotti rahaa joka oli tarkoitettu juuri puskuriksi ikärakenteen muutoksen tuomiin haasteisiin terveydenhoidossa

hallituksen kuntapolitiikan tavoite on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut ja vielä asiakaslähtöisesti vahvistaa kuntien taloutta eheyttää yhdyskuntarakennetta vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

kun valtiovarainministeri urpilainen aloitti työnsä tämä rahakirstu oli tyhjä ja lisää velkaa oli otettu surutta tulevan nousukauden uskossa eikä tällä rahalla joka katosi todellakaan saatu aikaan vanhuspalvelulakia

nyt siis taloudellisesti tiukkana aikana joudumme tasapainottamaan valtiontaloutta jotta velkaantuminen pysähtyy

tällä hetkellä ihmisten arkea vaikeuttavat peruspalveluiden heikkeneminen kuntien talouden alijäämät valtuustoista on tullut lähes laskujen allekirjoittajia

ongelmat ovat osittain kotitekoisia

budjetissa yritetään myös luoda talouskasvua jotta saadaan lisäresursseja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja tulonsiirtojen järjestämiseen ja samalla hallitus yrittää kohdentaa resursseja niin nuoriin kuin vanhuspalveluihin

kyseessä on historiallinen uudistus tänä vaikeana aikana ja tästä lankeaa kiitos niin ministeri risikolle kuin ministeri guzenina richardsonille

nyt aloitetaan parannustyöt niin kotiin tuotavassa hoivassa omaishoitajien asemassa kuin laitoshoidossa ja tästä lähdetään eteenpäin

kun kuuntelee täällä muun muassa edustaja rehulan puhetta niin palautuu kyllä mieleen salikeskustelut muutamia kuukausia aiemmin

kuntauudistus on nyt entistä tärkeämpi sillä suomi kohtaa väestörakenteen suuren muutoksen ensimmäisenä euroopassa ja ensimmäisenä lähes koko maailmassa

sieltä löytyy puhearkistosta varmasti monta keskustan puheenvuoroa jossa kaivattiin näitä rehulan mainitsemia desimaaleja ja puhuttiin niiden tärkeydestä ja itse asiassa koko vanhuspalvelulaki leimattiin joko hyväksi tai huonoksi juuri riippuen siitä täyttyvätkö desimaalit

jokaisen kunnan on siis kyettävä takaamaan oikeat terveys ja hoivapalvelut kuntalaisilleen

haluaisinkin hiukan kritisoida näkemystä että keskustelu on käyty juuri näiden desimaalien ympärillä ja hoitajamitoituksen saamisesta ja se on syönyt uskottavuuden koko vanhuspalvelulailta

on myös huomioitava että globaalin talouden nopeissa käänteissä suuri kunta antaa puskuria myös taloudellisten muutosten kohdatessa

mutta minä olen kuitenkin sitä mieltä koska olen ollut vuosikausia kroonikko sairaalassa hoitajana opiskelujeni ohessa että ihmiset jotka joutuvat omien voimiensa romahtaessa laitokseen ovat ansainneet kunniallisen hoivan sen että he saavat ruokaa pääsevät nukkumaan illalla järkevään aikaan ja pöksyissä on kuivat vaipat ja jos he vielä pääsisivät hiukan ulkoilemaan se olisi tuskin kohtuuton toivomus

asia on kyettävä tekemään ympäristöä säästäen ja se tarkoittaa kestävän kehityksen periaatteen läpäisemistä myös kaikessa päätöksenteossa kuten esimerkiksi kuntarakenteen kehittämisessä

yhteiskuntarakennetta on siten tiivistettävä jotta liikkuminen palvelut asuminen ja työssäkäynti järjestyvät ympäristöarvot huomioiden

ikäihmisiä on kohdeltava kunnioituksella suomessa

tarvitsemme ehjää suomea emme hajautettua yhteiskuntaa

me suomessa olemme myös saaneet tiekartan valmiiksi mutta keskustelu prioriteeteista sekä rahoituslähteiden etsintä ovat edelleen vielä pahasti hallitukselta kesken

arvoisa puhemies

kuten ministeri sanoi suomen metsäteollisuus on vakavan rakennemuutoksen kourissa ja lehdestä on saanut lukea että monissa maissa jopa eun sisälläkin teollisuutta tuetaan erilaisin järjestelyin